lähdettiin siitä että vakuutusyhtiöille jotka ovat isoja rikkaita laitoksia on syytä panna velvoite että aina kun ne hylkäävät vakuutushakemuksen niin ne joutuvat myös lain mukaan ja perusteella ilmoittamaan hakijalle hylkäysperusteen

se nousi esille oikeastaan julkisuuden kautta liian myöhään että valiokunta olisi ehtinyt kuulemaan asiantuntijoita edes hieman

kristillisdemokraatit näkevät että lapsiperheiden taloudellisen aseman parantaminen on kiireellisintä ja tärkeintä tässä yhteiskunnassa

tämä on tietysti hyväksyttävä tavoite ja siksi tämä laajennus ei nyt niin dramaattinen ole kuin tässä on ehkä vasemmiston puolelta annettu ymmärtää ja katson että tämä voidaan hyväksyä

se on yhteisvastuuta jos mikä

itse en muista teinkö virallista esitystä mutta kuitenkin mainitsin että valiokunta voisi kuulla puheenjohtaja jouko ahosta joka on erinomainen asiantuntija esimerkiksi siltä kannalta miksi ay liikkeen edustajat hyväksyvät eläkevakuutusyhtiöiden hallituksissa nämä tällaiset järjestelmät ja puolustavat niitä julkisuudessa

arvoisa puhemies

sillä on pitkälle kantavat vaikutukset

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siis siitä että kaikki mahdolliset keinot energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi hyödynnetään

ja voimme ehkä arvioida että tämän ajan monet murheelliset tapahtumat tässä maassa saattavat osittain johtua lapsiperheiden aseman vaikeutumisesta taloudellisesti ja sitten myös heijastuen kasvatuksellisiin ja henkisiin vaikeuksiin

mutta koko tämä lisäeläkejärjestelmä kyllä niin kuin täällä on vaadittu pitäisi ottaa tarkasteluun laaja alaisesti

valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri oli kuultavana ja hän myös yhtyi tähän voimakkaasti ja olen tyytyväinen että näin tapahtui

miksi te vastustitte sitä keväällä kun te olitte kuulema arvoisat ministerit vahvoilla siellä neuvotteluissa ja täältä painetta oli

eli tältä osin nämä pitää saada paljastettua ja toivon mukaan tämä uudistus ne myös tuo avoimiksi ja läpinäkyviksi

itse en oikein pidä siitä että tällaistakin järjestelmää esimerkiksi veroporkkanoin tuetaan ja kannustetaan ja edistetään

meillä on kuntia jotka ovat vaikeuksissa hankintalain byrokratian ja epäselvyyden kanssa mutta onko meillä kuntia jotka toimisivat omien etujensa vastaisesti jos tällainen kankea ja byrokraattinen hankintalaki kumottaisiin

tämä ikäkysymys eli iäkkäitten ihmisten jatkuvan matkavakuutuksen saamisen rajoittaminen on kysymys joka on hankalampi ja siitä valiokunta kirjoitti tänne että sitä pitää tarkoin seurata

fossiilisten polttoaineiden alasajo ja sähkön tuontiriippuvuudesta luopuminen tulee toteuttaa

muun muassa meidän eduskuntaryhmämme esitti että ne on saatava vastuuseen ja on maksettava vain yksi tai kaksi erää tästä suomenkin osuudesta ja sitten sillä aikaa käydään nämä neuvottelut jotta saadaan tämä homma selväksi

tämä alkuperäinen lainsäädäntö ei ole kovin vanha mutta nyt tässä tuli tarve jo sitä korjata

tämä kappale mikä täällä on on ihan kannatettava ja tulen äänestämään sen puolesta kun siitä ilmeisesti huomenna äänestetään mutta aikataulu on aina otettava vähän huomioon kun isoja asioita käsitellään

jos työnantaja tai työntekijä haluaa lisäeläkkeen ja heillä siihen on varaa niin ottakoot sen mutta sitä ei olisi tarpeen mielestäni verotuksella erityisemmin suosia

se on johtunut ja johtuu siitä että lapsiperheet elävät liian ahtaalla tässä sinänsä hyvinvointiyhteiskunnassa

pidän sitä hieman erilaisena kuin yksittäisten suurliikemiesten järjestämää rahoitusta

kun on todennäköistä että hankintalakia ei kumota erityisesti siksi että sen takana on eun lainsäädäntö on lain sisältöä tarkoin harkittava

herra puhemies

ammattiyhdistysliike niin kuin muutkin etujärjestöt edustaa laajoja kansanpiirejä ei yksityisen ihmisen suoranaisia etuja

viime keväänä käsiteltiin hallituksen selonteko hankintalain toteutumisesta ja siinä yhteydessä talousvaliokunta ja muut valiokunnat totesivat että suomen lakiin otetut kynnysarvot joita suuremmat hankinnat on kilpailutettava ovat kohtuuttoman alhaisia

talouden tilanne suomessa on äärimmäisen vakava ja siitä eilenkin kuulimme hallituksen ministerien toimesta

tämä on tärkeä asia

mitä sitten tulee reittauslaitosten kysymyksiin ne ovat todella vakava iso kysymys ja valiokunnassa hieman pohdittiin sitä pitäisikö todella eurooppalainen julkinen reittauslaitos perustaa kilpailijaksi

eivät keväällä tätä markkinavoimien ja pankkien vastuuta muut ajaneet kuin oppositio

tarkoin laskelmin tulee selvittää pärjäämmekö ilman uusia ydinreaktoreita tarvitsemmeko mahdollisesti yhden vai kaksi uutta sekä milloin näistä päätökset on tehtävä

kristillisdemokraattien vielä voimassa oleva vaihtoehtobudjetti ensi vuodelle sisältää niin kuin täällä on aiemmin monissa yhteyksissä esitelty verotukseen merkittäviä muutoksia hallituksen esitykseen nähden

vähintä on se että kansallisia kynnysarvoja joiden tasosta eduskunta voi päättää tulee tarkistaa ylöspäin kuten kristillisdemokraatit lain hyväksymisen yhteydessä esittivät

tässä mielessä voi katsoa että ay liikkeen ja muiden vastaavien etujärjestöjen vaalituki on perustellumpaa mutta avointa ja läpinäkyvää senkin pitää olla ja sitä se ei ole ollut ja toivon ja uskon että tämä uudistus nyt siltä osin tuo tähänkin osaan vaalirahoitusta sellaista avoimuutta että luottamus palaa siihen ketä kansanedustajat jotka ovat tulleet valituksi täällä edustavat

valtion olisi kyllä mielestäni ja teidän ministeri katainen noista puheistanne vähän annettava periksi ja otettava tämä kirja ja katsottava läpi sellaiset menokohteet jotka eivät ole välttämättömiä tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa toteuttaa

esimerkiksi julkinen sektori jatkossa kilpailee pätevästä työvoimasta ja tällaiset järjestelyt heikentävät sen asemaa

näin voidaan vähentää kallista byrokratiaa ja antaa tilaa järjen käytölle niin valtion kuntien kuin muidenkin toimijoiden osalta

eihän siellä veronkevennyksiä tai veroporkkanoita voida käyttää ja tältä osin tämä vinouttaa työelämää

kyllä se sitä tietysti jossain määrin on mutta mielestäni se on kyllä äärimmäisen huonosti harkittu elvytystoimenpide

joskus

toinen malli voisi olla se että reittauslaitokset alistettaisiin jonkun riippumattoman julkisen eu tason tarkastustoiminnan alaisiksi ja niille annettaisiin moitteet silloin kun ne arvioivat väärin

löytänyt yhtä yksityiskohtaiseen työhön eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyy lakiehdotusta sisälly nyt toisen eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen

tämän johdosta näkisin että kokonaisuudistus ja perusteellinen arviointi tälle koko järjestelmälle olisi paikallaan

tämän lain käsittely on saanut käsittämättömiä piirteitä

toinen puoli on se että teillä on mahdollisuus myös myöntää että verotuksessa on menty sellaiselle linjalle että on suosittu niitä joilla on hyvä veronmaksukyky

edustavatko he jonkun etujärjestön tai yksittäisen liikemiehen etua vai kansan etua mitä kuitenkin pitää pitää ykkösasiana

ainakin näin hieman sivusta kun en ole noissa valiokunnissa seuranneena on todettava että liioittelua on ollut molemmin puolin aivan kohtuuttomasti

tulorahoituksella rakennetaan komeita huoltoasemakeskuksia ympäri maakuntaa eikä velkaa tarvitse niihin ottaa

herra puhemies

ministeri pekkarinen toi ne oleelliset kohdat kyllä esille eli venäjän tuontiriippuvuudesta sähkön osalta pitää päästä eroon ja toisaalta hiililauhteen käytöstä pitää myös päästä eroon mutta siihen se yhteisymmärrys hallituksen kanssa mielestäni alkaakin loppua

se ei taloutta heikennä vaan parantaa ja vähentää sitä hirvittävää velkataakkaa jonka te olette luvannut nyt neljän seuraavan vuoden aikana hyville vastaus volvon edustaja zyskowicz ei enää huomaa ottaa

en tiedä olenko tässä väärässä mutta tällainen käsitys on jäänyt kun on kuunnellut molempia puolia lain puolustajia ja sen voimakkaita kritisoijia

vaalirahoitusta on jaettu monella tavalla suoraan ja epäsuorasti

nämä toimenpiteet me olemme esittäneet katettaviksi verotuksen muutoksilla hallituksen esitykseen nähden niin että meidän varjobudjettimme on tasapainoinen ja vielä jopa ylijäämäinen

se saa kuitenkin tässä kelamaksun poistossa erittäin merkittävän potin lahjoituksena kelamaksuvapauden myötä

jopa niin on ollut että merkittävällä hinnalla on ostettu lippuja joita ei ole sitten kukaan käyttänyt edes

tietysti vielä tämä uusiutuvien käytön maksimointi on tärkeää

kankaanniemi yrttiaho ja oskari saarinen huuskonen herra puhemies

energiapoliittisilla ratkaisuilla on monipuoliset vaikutukset

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa että energian hinnan väistämättömästä noususta aiheutuva rasite tulee kohdentaa oikeudenmukaisesti

karhu nimitti tätä katastrofilaiksi ilmeisesti ei tarkoittanut että tälle nyt se lain nimi pitäisi antaa mutta että tämä on niin huono että tämä on katastrofi suomelle

kyllä ministeri pekkarisen linjauksiin on syytä yhtyä ja lausua tunnustus siitä että hallitus on tänne temin pääluokkaan yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa nyt reagoinut voimakkaasti juuri vientiluoton finnveran teollisuussijoituksen ja eräiden muiden osalta

ei ole mitään tarvetta tehdä nyt kuin yksi päätös koska olkiluodon edellinenkin on vielä kesken voimakkaasti ja tässä mielessä alueelliset tarpeet ja ajankohta eivät ole oikeat tehdä päätöstä kahdesta voimalasta

valitettavasti vanhasen hallitus on jättänyt lapsiperheet kuitenkin varsin vähälle siitä hyvinvoinnin kasvusta mitä viime vuosina ja esimerkiksi viimeisen vuoden aikana on tässä maassa nähty

urkintalaki menee nimenä jos joku haluaa sellaista käyttää mutta sitten kun on käytetty tämän suuren suomalaisen kansainvälisen yhtiön nimeä tämän lain yhteydessä niin minua on se vähän häirinnyt

valtiollahan hankinnat lähes täydellisesti hoitaa hansel yhtiö ja valtion puolella ei ilmeisiä ongelmia ole ollut vanhankaan järjestelmän osalta

niin kuin tuossa mainitsin niin olin muutamassa kokouksessa tarastin työryhmässä kun tätä uudistusta valmisteltiin ja totean että asia sinänsä on varsin monimutkainen ja kaikkia niitä keinoja ja kanavia joita vaalirahoituksessa kekseliäästi käytetään ei varmasti löydetä eikä pystytä sääntelemään millään lainsäädännöllä

nyt on myös tähän hallituksen esitykseen ja mietintöön sisällytetty eun uudet oikeusturvadirektiivin edellyttämät muutokset ja niillä on lisätty tätä vaikeutta tämän lainsäädännön osalta

onko meidän suomessa itse syytä käyttää tällaista nimitystä joka leviää kaikkialle maailmaan ja ei varmasti ole eduksi meidän tärkeälle vientiteollisuudellemme

siksi on syytä voimakkaasti vedota hallitukseen että nämä lapsiperheiden taloudelliset vaikeudet otetaan nopeasti pöydälle eikä niitä haudota vuosikausia sata komiteassa mistä on tullut tällainen kaatopaikka johon kaikki ongelmat on nyt haudattu tai ainakin kaadettu

käsittelyssä oleva energiaveropaketti on todella moniulotteinen

sen firman talous tässä ahdinkotilanteessa konkurssin häämöttäessä joka päivä ovella tarvitsisi nyt kipeästi yhteiskunnan siltaa yli tämän kriisin jotta ne työpaikat säilytettäisiin

se koskettaa energiapolitiikkaa veropolitiikkaa tulonjakopolitiikkaa elinkeinopolitiikkaa liikennepolitiikkaa ja ehkä monia muitakin

sen sijaan hallituksen veropolitiikasta sen verran totean että sen osalta olisin odottanut että hallitus olisi tullut sille linjalle mitä täällä eduskunnassa ymmärtääkseni aika laaja enemmistö kannattaa tosiasiassa eli vain oikeiston suunnalla ollaan tämän verolinjan takana

eli vetoaisin edustajiin että tätä nimeä ei enää käytettäisi varsinkaan sen jälkeen kun tuon yhtiön toimitusjohtaja sanoi että painostusta ei heidän suunnaltaan ole ollut

hieman ihmetyttää kun hallitusohjelmaan on kirjoitettu tämmöinen lause

kun sen vaikutus ja merkitys ovat näin suuret olisi kyllä ollut täysin kohtuullista että ministerit olisivat olleet täällä vastailemassa kysymyksiin ja perustelemassa näitä valintoja

lopuksi on syytä korostaa sitä että energiapoliittisissa ratkaisuissa on kysymys vahvasti eettisistä tulevaisuuden valinnoista

zyskowicz mainitsi pari esimerkkiä ja täällä on tullut muiltakin joitakin ja niitä kyllä siellä pohdittiin ja todettiin että kaikkeen ei säädöstä kerta kaikkiaan löydy

eli eusta tuli uusia säädöksiä jotka entisestään vaikeuttavat hankintamenettelyä erityisesti kunnissa

ja sata komitea niin kuin nimikin kertoo taitaa merkitä sitä että sadan vuoden päästä voi olla tilanne paranemassa

arvoisa puhemies

tämä lause täällä on mutta tämän johdosta tai tämän perusteella ei ole oikeastaan yhtään mitään toimenpiteitä

finnveralta oli yrittäjä kysynyt suhdannelainaa mutta totesi että suhdannelainan ehdot ovat niin raskaat että ei sitä voi ottaa ja finnvera on nimenomaan tämä riskirahoituslaitos joka on yhteiskunnan valtion toimesta perustettu ja rahoitettu

eli yksinkertaisesti toteaisin että hyvätuloisten veronkevennyksistä pitäisi luopua ja ohjata ne erityisesti ehkä lapsiperheitten verotuksen keventämiseen tässä vaiheessa eli selkeä perhepoliittinen suuntaus ja sen lisäksi sitten kuntien talouden ahdinko syvenee päivä päivältä ja siihen hallitus ei ole reagoinut

me olemme nyt tietoisia siitä että esimerkiksi pohjois afrikasta yhä lännemmästä ja myös sieltä vähän etelämpääkin on tulijoita yli välimeren virta kasvaa

mutta tuossa tarastin toimikunnan raportissa on kyllä käyty läpi nämä asiat mistä äskenkin keskusteltiin kohtuullisen tarkasti

verotuksen osalta katsotaan seuraavaan eduskuntaan ja kauteen ja ilmeisesti hallituksella sitten on kuitenkin leikkauslistoja jos näin kirjoitetaan mutta niistä ei nyt kerrota

eli me kyllä odotamme varsin paljon nopeampia toimenpiteitä hallitukselta ja tyydytyksellä toteamme että sosiaali ja terveysvaliokunta on tiedostanut nämä epäkohdat ja niiden ratkaisumallit mutta ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin

energiapolitiikan suhteen tämä esitys pyrkii niin kuin perusteluissa sanotaan vaikuttamaan energiansäästön tehostamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen

tämä hallituksen esitys joka kyllä niin kuin ed

oikeussuojadirektiiveistä johtuva hankintalakien muutosehdotus on ymmärrettävä direktiivin implementointiin liittyvänä välttämättömänä toimenpiteenä

sasi kertoi valmisteltiin pitkästi ja moniportaisesti asiantuntijoita kuullen näiltä ongelmallisilta alueita oli kuitenkin mielestäni erittäin hankala hyväksyä

turvallisuus ja ydinjäte tekevät siitä kuitenkin arveluttavan tuotantomuodon niin nykyistä kuin ennen kaikkea tulevia sukupolvia ajatellen

nämä ovat ihan oikeita tavoitteita

uudistus lisää huomattavasti julkisten hankintayksiköiden velvollisuuksia hidastaa hankintaprosessien hoitamista valmisteluvaiheesta täytäntöönpanoon lisää hankintatoiminnoista johtuvia taloudellisia kustannuksia ja kokonaisuudessaan hankintabyrokratiaa

sinänsä työryhmän mietintö ei ole lainsäädäntöä mutta kun sen ovat kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat allekirjoittaneet niin uskon että ministeri tarasti käyttää sitä hyväksi laatiessaan ohjeita joita sitten voidaan noudattaa yksittäistapauksissa joita eteen tulee

ja ennen kaikkea hallituspuolueitten edustajat sosiaali ja terveysvaliokunnassa muun muassa edustajat rehula asko seljavaara autio heikkinen karhuvaara jukka mäkelä sihto sinnemäki toivakka jotka ovat olleet tämän mietinnön hyväksymässä ovat tiedostaneet nämä epäkohdat mutta ovat aivan liian löysiä ihmisiä eivät pidä kiinni

tarkoittaako se että te olette kuitenkin sitoutunut seuraavalla hallituskaudella hetemäen työryhmän esityksiin

se ei onnistu